mutta ehkä yksi semmoinen kohta missä oikeasti on tehty jonkun verran elvyttävää politiikkaa kahden edellisen hallituskauden aikana ja mitä tämä hallitus edelleen esittää ovat kolme päätöstä jotka ovat lisänneet meidän velkaantumistamme sitä kautta että ne ovat syöneet niitä tuloja joita olisi ollut mahdollista saada

me emme ole nähneet niitä asioita mitä näiden päätösten aikaan on luvattu eli kymmeniätuhansia uusia työpaikkoja tai yritysten lisäinvestointeja vaan onkin käynyt niin että nämä rahat on ikään kuin annettu pois mutta sitten näitä hyviä asioita ei ole saatu vastapainoksi

peräänkuuluttaisinkin ehkä ennemmin senkaltaista politiikkaa että tekisimme julkisia investointeja esimerkiksi infrahankkeisiin uusiin hankkeisiin panostaisimme koulutukseen ja osaamiseen panostaisimme uuteen energiatuotantoon ja ihan oikeasti loisimme

arvoisa puhemies

oli pakko juosta tuolta työhuoneelta tänne saliin kun kuulin edustaja meren puheenvuoron ja hän siinä selkeästi nyt oli ymmärtänyt jotakin väärin liittyen tähän sdpn kotouttamisohjelmaan

sdphän julkaisi laajan ja syvällisen kotouttamisohjelman jossa analysoitiin laajasti tätä tilannetta missä me tällä hetkellä olemme ja etsittiin yhteisiä ratkaisuja ja keinoja siihen miten me tästä tilanteesta jossa suomeen on saapunut enemmän pakolaisia enemmän turvapaikanhakijoita kuin aiemmin nyt yhdessä selviämme

me julkaisimme tänä keväänä kotouttamisohjelman jossa etsimme näitä yhteisiä ratkaisuja ja kun edustaja meri kuitenkin ilmeisesti omassa puheenvuorossaan viittasi sdpn vaihtoehtobudjettiin joka on viime syksyltä niin on näin että siinä vaihtoehtobudjetissa ei keskitytty tähän kotouttamisohjelmaan joka siis vasta tänä keväänä julkaistiin mutta aivan selvää on se että kotouttaminen vaatii rahaa mutta se kannattaa tehdä koska se panostus maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin ja kukaan meistä ei varmasti halua yhteiskunnassa kasautuvia ongelmia joita väistämättä syntyy jos kotoutumista ei kunnolla hoideta ja näistä ihmisistä oikeasti pidetä huolta ja haluta heitä osaksi tätä yhteiskuntaa integroida

eli tästä oli kyse

en sitten ihan tarkkaan tiedä mihin edustaja meri viittasi mutta on ihan selvää että kotouttaminen maksaa mutta se kyllä kannattaa tehdä koska sitten siitä saamme tämän kulun moninkertaisesti takaisin myöhemmin

varmasti jos olisitte sen ohjelman tarkkaan seurannut loppuun siinäkin kerroin että opposition vaihtoehtobudjetit ovat tietenkin ne vaihtoehdot jotka ovat suhteessa hallituksen talousarvioesitykseen hallituksen politiikkaan

mutta toki siinäkin vaihtoehtobudjetissa oli pohjalla jo ne kustannukset mitä myös hallitus tänä vuonna osoittaa maahanmuutosta aiheutuviin kustannuksiin

varmasti kukaan meistä ei ole toivonut niitä monia kriisejä joita maailmalla on ja siitä seuraavaa pakolaisten liikkumista ja tänne tuloa

oecd on aiemmin huomauttanut suomea siitä että korkeat asiakaspalvelumaksut vaikeuttavat ihmisten hoitoon pääsyä

kun ottaa huomioon sen että maksujen korotus iskee juuri kaikista heikko osaisimpiin ja paljon palveluita käyttäviin ihmisiin kuten sairaisiin ja eläkeläisiin ja vammaisiin tekee hallitus tässä kovan arvovalinnan

ministeri rehula ettekö te kanna kuntien lailla huolta siitä että korotukset ovat kohtuuttomia aivan liian suuria

arvoisa puhemies

sdpn vaihtoehtobudjetti jonka viime syksynä laadimme on vaihtoehtobudjetti suhteessa tämän vuoden talousarvioesitykseen jonka hallitus silloin esitteli ja joka nyt tänä vuonna on talousarvio

yksi näistä ohjelmista on kotouttamisohjelma joka on laaja ja meidän näkemyksemme mukaan kun suomeen on nyt tullut poikkeuksellisen paljon turvapaikanhakijoita maahanmuuttajia meidän kannattaa tämä kotouttaminen hoitaa hyvin

toki siitä syntyy myös kustannuksia kuten myös hallitus tunnustaa mutta jos kotouttamista ei hoideta hyvin niin kulut ovat vielä enemmän

mutta yritän tässä nyt teille selventää sitä että vaihtoehtobudjetti seuraavalle budjettivuodelle on aivan eri kuin poliittinen ohjelma esimerkiksi tässä tapauksessa kotouttamisohjelma jonka perspektiivi on tietenkin pidempi

ja kyllä siitäkin syntyy kuluja mutta ne kulut kannattaa sitten käyttää niin että ne kustannukset ovat sitten pitkällä aikavälillä kuitenkin alemmat koska se jos jokin maksaa että kotouttamista ei hoideta hyvin näistä ihmisistä ei pidetä huolta heille ei hommata koulutuspaikkoja työpaikkoja asuntoja eikä muutenkaan integroida heitä yhteiskuntaan koska se maksaa jos jokin edustaja meri

arvoisa puhemies

tämä hallituksen esitys opintotukilain muuttamisesta on kyllä äärimmäisen valitettava

olen itsekin opiskelijana aikoinaan ollut vaatimassa opintotukea indeksiin ja se on pitkän taistelun jälkeen saavutettu

tämä kuvastaa sitä tietämättömyyttä tavallisten opiskelijoiden arjesta mitä oikeasti on elää erittäin pienillä tuloilla

erityisen ongelmallista on että näitä tuloja ei ole ollenkaan tarkistettu hyvin pitkään aikaan ja ne eivät ole todellakaan seuranneet asumiskustannusten nousua eivätkä muiden elinkustannusten nousua

meidän pitäisi parantaa opiskelijoiden toimeentuloa ei heikentää sitä sillä toimeentulon taso on todella pieni ja tämä hallituksen esitys kyllä johtaa nyt aivan päinvastaiseen lopputulokseen eli ollaan viemässä tämä pitkään taisteltu vihdoin saavutettu indeksisidonnaisuus pois mikä on todella todella kurja asia monen opiskelijan näkökulmasta ja myös tulevien sukupolvien näkökulmasta

kun nyt olemme nähneet näitä tällaisia tehokkaan katumisen viikkoja näistä hallituksen esityksistä niin toivon että tässä olisi seuraava tehokkaan katumisen kohde

tämä on ollut meillä lakivaliokunnassa käsittelyssä ja nämä maksujen korotukset ovat todella suuria verrattuna tähän edelliseen tasoon ja me olemme siellä yhdessä sitten tästä asiasta tehneet vastaesityksen joka ei menestynyt mutta nyt kannatan edustaja hännisen tekemää esitystä

me olemme tässä salissa tänäänkin jo keskustelleet näistä useista leikkausesityksistä muun muassa asiakaspalvelumaksujen huimista korotuksista asumistuen leikkauksista indeksijäädytysten kautta ja monista muista asioista jotka koskettavat tavallisia ihmisiä todella paljon

haluan kuitenkin tässä vaiheessa nostaa esiin asian josta on ehkä tänään keskusteltu hieman vähemmän eli tämän hallituksen esityksen sosiaaliturvan leikkaamisesta tietyiltä väestöryhmiltä

monet ihmiset sinnittelevät jo nyt aivan liian pienen sosiaaliturvan varassa ja heidän elämänsä on hyvin hankalaa

tämän vuoksi onkin huolestuttavaa että hallitus on päättänyt selvittää sosiaaliturvan alentamista entisestään tietyiltä ihmisryhmiltä

hallituksen turvapaikkapoliittisessa ohjelmassa todetaan muun muassa että hallitus selvittää mahdollisuudet maahanmuuttajien sosiaaliturvan muuttamiseksi siten että myönteisen oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat eivät kuulu asumisperusteisen sosiaaliturvan piiriin ja että turvapaikanhakijoiden tuen taso on alhaisempi kuin muiden ihmisten

perheenyhdistämisen ehdot ovat jo nyt aika kireät ja perheenyhdistäminen on hankalaa ja näiden ehtojen kiristäminen entisestään on sydämetöntä ja julmaa politiikkaa

välttämätön toimeentulo ja huolenpito ovat perus ja ihmisoikeuksia eikä sosiaaliturvaa pidä käyttää maahanmuutto tai pakolaispolitiikan välineenä

itsekin olin tuossa keskustelussa viime viikolla kun sitä tässä salissa käytiin ja valitettavasti se keskustelu ei ollut kauhean inhimillistä aika ajoin ei edes kauhean asiallista vaan tuli hyvin surullinen kuva siitä tilanteesta johon perinteisesti ihmisoikeuksia kunnioittava ja niillä ylpeillyt maa suomi on ajautunut tällä hallituskaudella

on erittäin huolestuttavaa että hallitus on jälleen ottamassa agendalleen lakihankkeen joka on suomen kansainvälisten sitoumusten ja perustuslain näkökulmasta hyvin kyseenalainen

ymmärrän että hallituksella on poliittinen tarve osoittaa kovuutta ja ajaa tiukkaa linjaa turvapaikkapolitiikan osalta mutta onko hallituksella kykyä tai halua ajatella niitä seurauksia mihin tällainen politikointi voi johtaa

erityisen surullinen ja pahoillani olen siitä että tässä salissa ei viime viikon keskustelussa ollut mutta ei myöskään nyt ole kokoomuksen edustajia juurikaan edustaja zyskowiczia lukuun ottamatta ei keskustan edustajia sillä tiedän että näiden puolueiden sisällä varmasti on kansanedustajaihmisiä jotka näkevät että nämä käsittelyssä olevat esitykset ovat hyvin ongelmallisia lasten näkökulmasta perheiden näkökulmasta ihmisoikeuksien näkökulmasta ja kaikista heikoimmassa asemassa maailmassa olevien ihmisten näkökulmasta

koska sosiaaliturvan taso on jo nyt liian alhainen ei vain maahanmuuttaja tai pakolaistaustaisilla vaan kaikilla vähimmäistasoista sosiaaliturvaa saavilla ihmisillä niin on kysyttävä millä näiden ihmisten tulisi elää ja asua jos he eivät saa töitä

sen takia toivoisin että nämä edustajat jotka sitten salissa äänestävät näistä surullisista esityksistä olisivat täällä salissa kuuntelisivat tätä keskustelua osallistuisivat siihen ja perustelisivat sen minkä takia he ovat tämän hallituksen esityksen takana joka on julma joka on epäinhimillinen joka on todella surullinen kuva nyky suomen tilanteesta siitä mihin me olemme ajautuneet

vaikka tässä tilanteessa esitetään selvitettäväksi sosiaaliturvan tason laskemista turvapaikanhakijoiden osalta on kysymys isommasta periaatteellisesta päätöksestä ja kysymyksestä

jos me hyväksymme mallin ja periaatteen jossa tiettyjen ihmisryhmien asemaa voidaan heikentää puhtaasti taustan tai yleisen kiristyneen mielipideilmaston takia niin mihin raja vedetään

itse kannatan edustaja karin tekemää hylkäysesitystä ja todella toivon että ihmisyys voittaa tässä salissa kun tästä äänestetään

emme anna näiden kamalien esitysten mennä läpi ajattelemme lapsia pidämme ihmisoikeuksista vastakin kiinni

tämä tulee tarkoittamaan maailmalla merkittävää muutosta niin energia ja ilmastoteknologioiden kuin uusiutuvien energiamuotojen suuntaan mikä tarjoaa myös mahdollisuuksia suomelle ja suomen taloudelle uudistua ja päästä jälleen osaksi kansainvälistä kilpailua osaksi merkittävää kansainvälistä vientiä ja tällaista osaamispohjaa meillä jo tällä hetkellä on

tämänkin vuoksi on hyvin valitettavaa että hallitus on valinnut eräiksi pääasiallisiksi leikkauskohteikseen niin koulutuksen kuin tutkimuksen tuotekehityksen

jos me nyt uskallamme tehdä merkittäviä panostuksia koulutukseen osaamiseen sivistykseen tutkimukseen niin me voimme jälleen nousta siksi huipputeknologian huippuosaamisen maaksi jonka tuotteilla on valtavasti kysyntää myös maailmalla

tämäntyyppistä toimintaa me tarvitsemme koska me tarvitsemme veroeuroja tätä kautta tulevaisuudessa suomeen ja tietenkin myös työllisyyttä mitä tästä on mahdollista kummuta

eli osaamiseen tutkimukseen panostaminen tässä ajassa on rohkeaa ja järkevää politiikkaa myös tämän pariisin ilmastokokouksen näkökulmasta ja niiden asioiden näkökulmasta mitä siellä on viikonloppuna saavutettu

tässä myös pariisin esimerkillä ympäristöön ja teknologiaan panostaminen energiainvestoinnit olisi paitsi ilmaston näkökulmasta järkevää tulevien sukupolvien hyvinvoinnin näkökulmasta järkevää myös talouden näkökulmasta järkevää

investointien avulla voisimme saada buustia vaikeaan suhdannetilanteeseen ja tehdä sellaista pitkän aikavälin rakenteellista uudistamista joka auttaa tätä maata menestymään myös tulevaisuudessa

kyllä tämä edustaja zyskowiczin puheenvuoro jonka hän tuosta pöntöstä äsken käytti kertoo selvästi jotain hänen omista näkemyksistänsä ja arvoistansa liittyen tähän käsittelyssä olevaan kysymykseen

toivon että teillä ei kuitenkaan ole niin heikot tiedot tästä itse asiasta ja että ette niihin pohjaa näitä näkemyksiänne mitä äsken tuolla esititte

toivon että perehdytte siihen huolella se löytyy muun muassa pakolaisneuvonnan sivuilta

jos pikaisesti sieltä luette niin saatte näihin väitteisiinne ehkä sitten oikeaakin tietoa taustaksi

ehkä tähän voisin sen verran todelta omalta kaupunkiseudultani tuolta tampereen kaupunkiseudulta että me olimme itse asiassa tekemässä oikein hyvää yhteistyötä tampereen ja tampereen ympäristökuntien kanssa

olimme luomassa sinne tällaista omaa kaupunkiseudun mallia jolla olisimme voineet järjestää sekä maankäytön asumisen ja liikenteen palvelut että sitten sosiaali ja terveydenhuollon ja koulutuspalvelut sillä tavalla että edelleen olisivat olleet lähikunnat lähellä ja sitten olisi kuitenkin ollut tällainen vahva hartia näille kaupunkiseudun yhteisille palveluille

olimme siinä etenemässä oikein hyvässä yhteisymmärryksessä kunnes sitten tuli tämä sote uudistus joka ikään kuin jyräsi tämän kuntarakenneuudistuksen ja sitten jouduimme ottamaan siihen aikalisän ja jäädyttämään sen kaupunkiseudun yhteisen kehittämisen näiltä osin kun jäimme odottamaan mitä tämä sote uudistus tuo tullessansa

kun täällä edustaja katainen sanoi että nyt kunnat pääsevät tästä sote ikeestänsä eroon niin me emme ole kyllä nähneet tätä minään ikeenä vaan palveluna joka tukee myös näitä muita palveluita

ihmisen elämä on kuitenkin kokonaisuus ja meillä tampereen seudulla on ollut tämmöinen elämänkaarimalli käytössä ja tiedän että se on muillakin kaupunkiseuduilla ollut käytössä

sinänsä tämä sote uudistus tarjoaa varmasti kunnille mahdollisuuksia mutta kyllä se tarjoaa myös haasteita siinä millä tavalla sitten pystytään ottamaan tämä perustason palveluiden välinen integraatio paremmin huomioon esimerkiksi vaikka asumisen liikenteen muiden palveluiden osalta

eli varmasti haasteita tulee tulevaisuudessakin piisaamaan tämän sote uudistuksen jälkeenkin

arvoisa puhemies

edustaja kankaanniemi ja muut ovat täällä puhuneet kuntien tilanteesta kuntien asemasta ja siitä millä tavalla tämä hallitus kohtelee kuntia

no itse tulen tähän kokoukseen suoraan tampereen kaupunginvaltuuston kokouksesta ja muutaman sanan haluaisin sanoa kaupunkiseutujen näkökulmasta ja nämä sanat eivät ole aivan niin ruusuisia kuin mitä täällä hallituspuolueiden edustajat ovat antaneet ymmärtää kuntien tilanteeseen liittyen

eli kun viitataan siihen että nyt haetaan säästöjä on se sitten näiden pakkolakien tai palkkaleikkausten kautta tai sitten ylipäätänsä käytetään tätä tehostaminen sanaa niin on todettava se että kunnissa todellakin toimintaa on tehostettu useiden vuosien ajan koska kuntatalous on ollut aikamoisessa kurimuksessa jo pidemmän aikaa

kaikki kivet ja kannot on kyllä käännetty moneen kertaan siinä millä tavalla voidaan asioita tehdä tehokkaammin ja paremmin vaikuttavammin niin että se on myös taloudellisesti mahdollisimman järkevää

meidän pitäisi tähän kasvuun pyrkiä vastaamaan niin taloudellisesti sosiaalisesti kuin ekologisestikin kestävällä tavalla ja tässä uudet hankkeet isoilla kaupunkiseuduilla ovat merkittävä tekijä

onkin huolestuttavaa että nyt hallitus on ikään kuin siirtämässä vain toisesta korista toiseen koriin eli näistä uusista hankkeista perusväylänpitoon vaikka molempia tarvittaisiin ja kaupunkiseuduilla erityisesti näitä isoja hankkeita

tähän edustaja jarvan puheenvuoroon vielä sen verran että toki esimerkiksi valtionosuusleikkaukset viime kaudella ovat vaikeuttaneet kuntien tilannetta

jos itse ajattelen vaikka oman kotikaupunkini tampereen ensi vuoden budjettia ja sitä mistä meille suurimmat taloudelliset haasteet aiheutuvat niin ehdottomasti se suurin haaste mikä meillä on on tämä työllisyystilanne

tämä kokonaisuus pelkästään aiheuttaa tämän meidän ensi vuoden budjetin alijäämän

tästä näkökulmasta tämä hallituksen politiikka mitä tehdään ei pyritä tekemään ollenkaan suhdanneluontoista politiikkaa on nämä monet leikkaukset mitä hallitus on nyt tekemässä myös tämä pakkolakipaketti tulee johtamaan ei työttömyyden vähenemiseen vaan todennäköisesti työttömyyden kasvuun lyhyellä aikavälillä ja tämä on meille se isoin taloudellinen haaste kunnissa

mikä on työllisyystilanne miten me pystymme työttömyyteen vastaamaan miten me saamme työllisyyttä lisättyä nopealla aikavälillä mahdollisimman paljon tämä on se meidän isoin kysymyksemme

jos me emme tähän saa tältä hallitukselta ja maan politiikalta minkäänlaisia vastauksia niin siinä ei paljon sitten lohduta se kokonaisuus mikä tulee valtionosuuksien puolelta eikä silläkään puolella nyt ihan hirveän helppoa näytä meillä olevan

tässä laissa lakiehdotuksessa jota me nyt käsittelemme on pohjimmiltaan kyse siitä onko pakolaisella turvapaikanhakijalla oikeutta perheeseen vai ei onko näillä ihmisillä oikeutta lähimmäisiin saada lähimmäisensä turvaan väkivallan konfliktien sodan keskeltä teemmekö me sen valinnan että edelleen ihmisoikeudet kuuluvat kaikille myös pakolaisille perhe kuuluu myös pakolaisille vai ei koska käytännössä nämä kiristykset joita nyt ollaan tekemässä perheenyhdistämisten osalta tarkoittavat sitä että on lähes mahdotonta saada perhettä enää mukaan tähän uuteen maahan johon on saapunut vaan perhe jää todennäköisesti vastaisuudessa yhdistämättä

olen aika surullisena seurannut tätä keskustelua paitsi sitä mitä tässä salissa on käyty

kuitenkin surullisena olen seurannut tätä kokonaiskeskustelua jota yhteiskunnassa on viime aikoina käyty esimerkiksi tämän yksittäistapauksen irakilaisperheen osalta joka nousi julkisuuteen voimakkaasti

kyllä siinä vaiheessa sisäministeri orpo presidentti niinistö monet hallituspuolueiden kansanedustajat nämä keskeiset toimijat olivat kauhuissaan kuinka tällaista voi sattua

nyt kuitenkin ollaan tuomassa tämä lakiesitys äänestykseen joka käytännössä tulee tarkoittamaan sitä että tämänkaltaiset tapaukset tulevat lisääntymään

vielä kerran ihmettelen sitä missä ovat kokoomuksen keskustan kansanedustajat jotka täällä salissa ovat äänestämässä tämän hallituksen esityksen puolesta ja sitten julkisuudessa puhuvat aivan toisella suulla aivan toisella äänellä

arvoisa puhemies

nämä eivät ole ainoita kiristyksiä joita vuorotteluvapaajärjestelmään on tehty vaan myös edellisen hallituksen aikana järjestelmää on muutettu ja ehtoja tiukennettu tietyiltä osin

myös minun mielestäni olisi viisasta katsoa millaisia vaikutuksia näillä toimilla on ollut ennen kuin lähdetään tekemään näin perustavanlaatuisia muutoksia koko järjestelmään

sillä on ollut merkitystä työhyvinvointia lisäävä vaikutus ja sen avulla tämä henkilö on sitten lopulta voinut olla työelämässä sinne eläkeikään asti

sinänsä on turhauttavaa käydä tätä keskustelua kun tätä on käyty tässä salissa niin monta kertaa ja nämä asiat on kerrottu hyvin monta kertaa ne on argumentoitu hyvin monta kertaa ja silti tuntuu että tässä on joku läpäisemätön kuori välissä minkä läpi vain viesti ei kerta kaikkiaan kulje

edustaja jarva käytti puheenvuoron että hän haluaa luottaa varhaiskasvatuksen ammattilaisiin ja asiantuntijoihin että he osaavat nämä tilanteet arvioida oikein

no itse ihmettelen sitä minkä takia hallitus ja hallituspuolueiden edustajat eivät kuitenkaan luota varhaiskasvatuksen ammattilaisiin ja asiantuntijoihin tämän lain käsittelyn yhteydessä

toivoisin että myös tässä vaiheessa olisi viisautta kuunnella asiantuntijalausuntoja ja niitä aitoja huolia mitä tämän lain käsittelyssä valiokuntatyöskentelyssäkin on noussut esiin

ja sitten vielä edustaja biaudet käytti erittäin hyvän puheenvuoron tasa arvonäkökulmasta ja naisnäkökulmasta siitä mitä tämä uusi järjestelmä nyt tulee aiheuttamaan

meillähän on ollut nimenomaan tasa arvoinen yhdenvertainen järjestelmä jossa tämä harkinta perheen tilanteesta ja lapsen päivähoitotarpeesta on ollut perheellä itsellänsä

no nyt hallitus on luomassa järjestelmän joka poistaa tämän perheen oman valinnanvapauden vapauden että voidaan arvioida se oma perheen tilanne ja oman lapsen tilanne ja sen avulla sitten siitä näkökulmasta katsoa se hoidon tarve

nyt se siirretään tällaisen tarveharkintaisen järjestelmän kautta sitten viranomaisten käsiin arvioitavaksi perheen puolesta mikä se perheen tilanne ja hoidon tarve on

tämä on aikoinaan yhdessä taisteltu ja myös minä olen erittäin surullinen siitä että tässä ei nyt löydetä naisten niin oppositio kuin hallituspuolueiden edustajien välillä yhteistä tahtoa pitää tämä tilanne ennallaan

arvoisa puhemies

vaikka edustaja zyskowicz tässä salissa urhoollisesti puolustaa hallituksen ainakin minun mielestäni julmaa ja epäinhimillistä politiikkaa ja valintoja perheenyhdistämisen osalta niin en kuitenkaan usko että edes hallituspuolueiden rivit ovat ihan näin suorat kuin mitä nämä edustaja zyskowiczin puheenvuorot antavat ymmärtää

uskon että niin kokoomuksen ryhmässä kuin keskustan ryhmässä on paljon edustajia jotka ihan oikeasti kipuilevat tällä hetkellä omantuntonsa kanssa siitä mitä he tekevät tässä äänestyksessä ja kehotankin myös edustaja zyskowicziä kuten kaikkia muitakin seuraamaan aika tarkkaan ketä siihen äänestykseen ylipäätänsä osallistuu ketkä jättäytyvät äänestyksestä pois istuuko täällä salissa ihmisiä jotka joko jättävät äänestämättä tai sitten painavat tyhjää

muun muassa keskustan tuleva perheministeri annika saarikko on hyvin yksituumaisesti todennut että tämä esitys perheenyhdistämisen tulorajasta mitä nyt ollaan tekemässä on irvokas

meillä on hallitus jonka edustajat ovat tästä asiasta erimielisiä vaikka edustaja zyskowicz näyttää että täällä ikään kuin rivit olisivat suorina

pariisin ilmastokokouksessa saavutettiin historiallinen sopu ja keskeiset maat ovat nyt sitoutuneet siihen että päästöjä on tarkoitus alentaa nopeasti ja aiempaa enemmän

näitä aikaisempia strategioita on valitettavasti vähän vaivannut se että vaikka siellä on hienoja tavoitteita niin valintoja ei olla selkeästi uskallettu tehdä eikä valita niitä polkuja millä sitten nämä tavoitteet saavutetaan

haluaisin kysyä tästä millä tavalla nyt varmistetaan että tämä johtaa myös konkreettisesti sellaisiin tuloksiin kuin pariisinkin sopimus edellyttää

tämänkin lakiesityksen osalta kuten monien muiden lakiesitysten osalta joita täällä olemme käsitelleet ja tulemme käsittelemään tämän ulkomaalaislain osalta aluksi haluan todeta sen että on hyvin ongelmallista että tämä tulee tällaisina palasina tipoittain niin että tämän kokonaisuuden hahmottaminen mitä tämä ulkomaalaislaki sitten kokonaisuudessaan tulee olemaan on hyvin ongelmallista